siis sen pitää olla aivan poikkeustapaus ja silloin pitää hyvin konkreettisesti kyetä osoittamaan että se on lapsen kokonaisedun mukaista että tällä tavalla tehdään

sitten täällä tehtiin ehdotus joka perustui lakialoitteeseen ja tähän esitykseen sisältyy vaikka ei sisällykään myöskin sitten partureiden ja pyöräkorjaamoiden ja kampaamoiden kevennetyn arvonlisäverokannan loppuminen

jos palaan tähän puheenvuoroni alkuun niin olisi sinänsä ollut ihan hyvä että perustuslakivaliokunta olisi arvioinut ihmisoikeusnäkökulmista sitä missä tuo kynnyksen suurin piirtein näissä tapauksissa pitäisi olla koska se olisi ollut hyvää johdantoa myöskin sitten tuomioistuinten ratkaisuille tulevaisuudessa

mutta kun tehtiin selvitys siitä mitenkä se meni hintoihin se alentaminen aikoinaan niin noin puolet partureista toteutti sen alennuksen hintoihinsa puolet eivät toteuttaneet ja voi sanoa että tältä osin se hintajousto ei välttämättä toiminut kauhean hyvin

tietysti jotkut työnantajat ovat lisänneet työpaikkoja tältä osin mutta voi sanoa että ei voida kiistatta sanoa että kokemukset tästä alennuksesta olisivat olleet välttämättä positiivisia

arvoisa puhemies

no maakuntalehdet ne ovat syöneet pois kaikki kilpailijansa vasemmiston pienemmät lehdet ja oikeastaan on ehkä väärin sanoa että jos sinulla on maakunnassa monopoliasema tiedotuksessa niin se on tavallaan lupa painaa rahaa

mutta tilanne on käytännössä se että kun sinulla on monopoliasema maakunnassa yhtenä ainoana lehtenä niin se hinnannousu ei olennaisesti kyllä vaikuta sitten siihen missä määrin ihmiset tilaavat sitä lehteä

kyllä he kaikesta huolimatta tilaavat ja siitä syystä nämä hintajoustoarviot ovat taatusti täysin pielessä mitä eduskunnalle on esitetty ja siitä syystä niitä ei valitettavasti voinut ottaa kauhean vakavasti

aina pitäisi käyttää enemmän rahaa

että kyllä tämä karkea arki meille vielä tulee jossakin vaiheessa vastaan

arvoisa puhemies

meillä oli erittäin dramaattinen lama viime vuonna

kaikkein vaikeinta tulee olemaan se että työttömyys kasvaa vielä tänä keväänä jonkin verran ja tulee ilmeisesti olemaan kaikkein pahimmillaan ensi toukokesäkuussa kun nuoret valmistuvat oppilaitoksista

tietysti se että jos tehdään tämmöisiä järjestelyjä että saadaan lähdevero tietyissä tilanteissa ja kaikkia tuloja ei lasketa yhteen tuloverotusta varten niin kyllä se on aika ongelmallista verotuksen kehittämisen kannalta

tietysti kun täällä sosialidemokraatit vaativat sitä että tuloverotusta pitäisi ehdottomasti tiukentaa ja koventaa ja ihmisten palkkatuloa pitäisi tällä tavalla alentaa niin tietysti näissä olosuhteissa täytyy sanoa ettei ole kovin helppo tehdä minkäänlaisia verohelpotuksia

jos sitä lykätään vaikeudet kasaantuvat ja voi sanoa että emme ehkä välttämättä pääse kunnon kasvu uralle jos päätöksiä ei kyetä tekemään ajoissa

arvoisa puhemies

tämä vaalirahoitusta koskeva lakiesitys on erittäin tärkeä

tehtiin erittäin hyvä ajoneuvoverouudistus pari vuotta sitten jossa siirryttiin järjestelmään jossa vuotuinen vero perustuu päästöjen määrään

ja suomihan on perinteisesti ollut myöskin arvioissa siinä suhteessa että meillä ei ole korruptiota tai olemme suomessa korruptiovapaimpia maita

sillä pyritään ohjaamaan autojen hankintaa vähäpäästöisiin autoihin ja täytyy sanoa että tähänastisten kokemusten perusteella tuo tavoite on onnistunut erittäin hyvin

nyt täytyy sanoa että viime vaalien yhteydessä voitiin havaita piirteitä jotka eivät olleet tyypillisiä suomelle ja jotka olivat hyvin valitettavia

oli liikemiehiä jotka halusivat rahoittaa vaaleja vaikuttaa vaaleihin ja sillä rahoituksella ei ollut vaikutusta siihen mikä hallituspohja on mutta varmasti joittenkin yksittäisten kandidaattien vaalitulokseen ja heidän riippuvuuteensa näistä rahoittajista

nimittäin kun perustuslakivaliokunnassa arvioitiin tätä rikosuhrimaksua niin siellä harkittiin suhteellisuusperiaatetta ja todettiin että ei voi olla semmoista tilannetta jossa tuo maksu olisi korkeampi kuin sakko ja tältä osin katsottiin että on syytä muuttaa lakia

kallis joka on verotuksen erittäin hyvä asiantuntija täällä eduskunnassa eikö silloin pitäisi tehdä niin että kaikkea työtuloa verotettaisiin samalla kiinteällä prosentilla eli mentäisiin tähän tasaveroon

ja nyt vihdoinkin saadaan perussäännökset siinä suhteessa että puolueittenkin vaalirahoitus on avointa ja ehdokkaiden osalta myöskin tiukennetaan näitä säännöksiä

sitten paljon keskustelua käytiin myöskin siitä pitäisikö tämmöinen rikosuhrimaksu olla tilanteissa joissa kenellekään ei aiheudu vahinkoa rikoksesta

nyt kun tämä tasokorotus tehdään niin tällä varmasti voidaan tämä vaalikausi mennä eteenpäin ja neljän vuoden kuluttua sitten katsotaan taas uudelleen onko sitten siinä tilanteessa tarvetta ja syytä sitä tasoa korottaa kun nähdään että missä määrin sitten on siirrytty vähempipäästöisiin autoihin

toisaalta pitää muistaa se että ihmisillä on oikeus ottaa osaa vaaleihin vaikuttaa politiikkaan ja silloin kun on pienistä summista kysymys se tarkoittaa sitä että välttämättä julkisuutta ei voida vaatia näitten osalta

arvoisa puhemies

olen tässä lukenut parin viime viikon aikana iiro viinasen muistelmia edellisen laman ajalta ja täytyy sanoa että silloin oli todellista dramatiikkaa kun itsekin toimin ryhmän puheenjohtajana silloin kun istuttiin devalvaatiopäätösten jälkeen

tätä kovasti selvitettiin ja täytyy sanoa että ongelmaksi sitten muodostui se minkälaisia muita rajauksia tämmöisessä yhteydessä pitäisi tehdä ja pitääkö se kytkeä asianosaisen asemaan

olisihan se ottaa miehiltä pannaan pöydälle kolmastoista kolmannetta pidettävään täysistuntoon hyväksytty ne voi joka tapauksessa silloin järjestelmä toimisi kaikkien osalta tasapuolisesti ja lisätuloistakin verotettaisiin saman prosentin mukaisesti

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että pienituloinen lapsiperhekin joka ajaa vanhalla autolla niin vielä näillä verotasoilla jotka niistä autoista maksetaan kykenee varsin hyvin selviytymään